tämän vuoksi nyt apteekkimaksut tilitetään myös näistä kahdesta apteekista valtiolle mutta onneksi hallitus teki tämän esityksen että hallitus maksaa takaisin nämä apteekkimaksut näille yliopistoille koska nämä yliopistot käyttävät nämä rahat tieteelliseen tutkimukseen

todellakin jokainen potilas pitäisi hoitaa käypä hoito ohjeiden mukaisesti ja rakenteiden täytyisi olla sellaiset ettei potilasta palloteltaisi paikasta toiseen

tällöin myöskin lääkärityövoima riittäisi

arvoisa puhemies

gestrin tästä merentutkimuslaitoksen pilkkomisesta

gestrinillähän on nyt erittäin tärkeä asema itämeren suojelussa ja hän ymmärtää sen niin kuin me muutkin purjehtijat ja vesilläliikkujat että merentutkimuslaitosta ei voi pilkkoa eikä varsinkaan voi tehdä sillä tavalla että osa siitä eli tämä biologinen tutkimus liitetään suomen ympäristökeskukseen joka eilisen tiedon mukaan siirretään kainuuseen

miten avomeritutkimusta voi tehdä kainuussa

tämän keskustelun aikanahan on käynyt ilmi että nyt jo monet välikysymyksen allekirjoittajatkin alkavat epäillä oliko tämä oikeastaan oikea tapa hoitaa reumapotilaita tehdä heidän kustannuksellaan välikysymys

eikö olisi ollut paljon viisaampaa kuunnella asiantuntijoita ja lisäksi kun kuulimme että reuman sairaalan talous voi huonosti perustaa näitä reumayksiköitä kuten äsken ed

tiesimme todella vuosia että potilasmäärät vähenevät

siis ainoa etiikka tai moraali tässä asiassa oikeastaan on se että heinola kärsii tästä ja se henkilökunta joka ehkä jää ilman töitä

haluaisin vastata ed

se on olemassa

mutta se että pantaisiin vaan nuoret lääkärit sinne terveyskeskuksiin ei ole hyvä koska silloin sinne ei tule sitä osaamista

eli meidän täytyy houkutella pysyvät hyvät lääkärit terveyskeskuksiin ja sitten heidän avukseen nämä nuoret erikoistuvat lääkärit jotka jo tavallaan ovat siellä

mutta sen takia me tarvitsemme uusia palkkausmuotoja esimerkiksi tämän ammatinharjoittajan mallin joka on toiminut erinomaisesti ruotsissa norjassa ja tanskassa

olen tähän yhteyteen myrkyn seuraava vastaus purpurrut edustajille syyn siihen tuo taiveaho anneli kiljunen

kuten valtiovarainministeri tämänpäiväisessä puheenvuorossaan sanoi tärkeintä on työllisyyden ja kansalaisten ostovoiman ylläpitäminen

sen takia olisi ollut hyvä jos ministeri olisi voinut olla täällä ja luvata meille että me saisimme valiokuntaan sen asetuksen jossa sanotaan mitä lääkkeitä nämä hoitajat voivat määrätä kun he ovat tämän lisäkoulutuksen saaneet koska se mitä tästä rivien välistä voi lukea on erittäin vähän

eli minä suhtautuisin kyllä tähän lakiin erittäin optimistisesti että tämä ei tule johtamaan näihin katastrofeihin mitä nyt tässä arvellaan

lisäksi halusin kysyä tietenkin ministeriltä minkä takia fysioterapeutit on pudotettu pois tästä laista

se oli siinä alkuperäisessä joka viime syksynä esitettiin ja miksi ravintoterapeutteja ei ole voitu ottaa tähän mukaan koska hehän tuntevat nämä ravintovalmisteet

perusturvaa on parannettu ja pienimmät etuudet sidotaan indeksiin

eli minä en ole kyllä näin huolestunut kuin kollegani ed

tämä ei lainkaan pidä paikkaansa

maamme pahimpia ongelmia on edelleen liian hajanainen kuntarakenne jolloin hyvää ter veydenhuollon ja sosiaalitoimen organisaatiota ei pystytä ylläpitämään

terveydenhuoltolaki astuu voimaan ensi vappuna ja uskon että se tuo eväitä monille kunnille ja terveydenhuollon yksiköille järjestää toimintansa tehokkaammin ja paremmin

luotan siihen että erva alueet järjestävät erikoissairaanhoidon siten että se on mahdollisimman osaavaa ja potilas hoidetaan aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan

nousukausi toi maahamme paljon turhanaikaista toimintaa muun muassa erilaiset kyselyt ja gallupit joita meidänkin sähköpostimme on täynnä

kymmenet ihmiset miettivät miten tehdä kysely kansanedustajalle tykkääkö hän jostain asiasta ei ollenkaan vähemmän keskipaljon paljon tai oikein paljon

toivossa on tietenkin hyvä enää

edusti

uissa elää

lipposelle että siis helsinkiläiset ja uudenmaan reumapotilaat ovat jo vuosikausia olleet hoidossa hyksissä

meillä on reumatologian klinikka jossa on reumatologian professori ja iso tiimi eri erikoisaloja jotka hoitavat näitä potilaita ja lapsipotilaat on hoidettu lastenklinikalla

siis ei ole mitään ongelmaa tällä alueella reuman hoidossa eikä tätä reumasairaalaa todellakaan kukaan ole alas ajanut vaan yksinkertaisesti tämmöinen keskitetty hoito ei ole enää tarpeellinen koska potilaat voidaan hoitaa polikliinisesti he kotoa käyvät hoidossa jolloinka se on huomattavasti miellyttävämpää ja halvempaa

ihmettelen kovasti kansanedustajia kun aina epäilemme sitä että sosiaalityöntekijät eivät osaa tai pysty tai heidän resurssinsa eivät ole riittävät hoitamaan tällaisia tehtäviä

ei todellakaan tämä monilääkintä muutu tästä miksikään koska ei tämä sairaanhoitajan reseptinkirjoitusoikeus ollenkaan ulotu näihin potilaisiin joilla on runsaasti lääkitystä

ehkä se on niitten juoppojen kanssa pelaaminen

jos luette tämän tarkasti niin täällähän sanotaan että se tapahtuu sen terveyskeskuslääkärin vastuulla siis yhteistyössä eli sehän vaan lisää sitä yhteistyötä ja kyllä minä uskoisin itse pystyväni jonkun hoitajan kanssa sopimaan siitä mitä reseptejä hän kirjoittaa ja mitä hän ei kirjoita

haluaisin kiinnittää huomiota nuuskan käyttöön joka on valitettavan yleistä ruotsinkielisellä pohjanmaalla

näyttää siltä että nämä nuuskaajat eivät edes itse tiedosta sitä että nuuska aiheuttaa enemmän riippuvuutta kuin tupakka ja myöskin altistaa ruoansulatuskanavan eri elinten syöville

kyllönen sanoi että lääkäreistä on niin suuri pula ettei niitä näy mailla eikä halmeilla niin silloin tietysti hoitaja voi joutua vaikeaan tilanteeseen

siksi olisinkin hyvin iloinen jos eu poistaisi ruotsin oikeuden myydä ja valmistaa tupakkaa sillä ruotsi on ainoa eu maa jossa tämä vahingollinen aine vielä on täysin laillista

lääkäripula pitäisikin kyllä pystyä ratkaisemaan

se aiheuttaa juuri sen että siitä merenkurkun yli tulee nuuskaa ja se on asettunut pahaksi tavaksi ruotsinkieliselle rannikolle

arvoisa puhemies

tämän takia nämä terveydenhuollon rakenteet ja sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhdistäminen pitäisi saada nyt mahdollisimman pian tänne eduskuntaan

eli saammeko ministeri risikko tämän terveyden ja sosiaalitoimen hallintolain ja terveydenhoitolain tänne alkuvuodesta

saammeko siihen sitten sellaisen mallin että olette sen takana että voimme sen hyväksyä täällä

haluaisin kysyä ministereiltä onko tulossa vielä terveydenhuollon rakenteisiin puuttuvia lakeja

arvoisa herra puhemies

sosialidemokraatit ovat aika huonosti lukeneet tuon keltaisen kirjan tai lisäbudjetin esitykset koska he koko ajan moittivat tätä että tähän rakentamiseen panostetaan niin vähän

minä luen täältä mitä sinne tulee

arvoisa herra puhemies

tervetuloa suomen ohjaimiin pääministeri mari kiviniemi

onneksi talous on vähän jo kääntynyt hienoiseen kasvuun ja työttömyyskään ei ole kasvanut niin paljon kuin alkuvuodesta aavisteltiin

kyllä tässä on enemmän kuin teidän vaihtoehtobudjetissanne on rahaa ja vastauspuheenvuorot vielä edusti riionesteedustaja

mustajärvelle vastaisin niin kuin koko vasemmistolle että kyllä sosiaalietuuksia todella on parannettu huomattavasti matti vanhasen toisen hallituksen aikana ja eläkeläisten ostovoima on kasvanut ihan huimasti viimeisten vuosien aikana näiden erilaisten eläketulovähennysten myötä niin että ei tilanne nyt mitenkään niin huono ole kuin te väitätte

on hyvä asia että valtiovarainministeri katainen on sanonut että ei lähdetä suuriin verouudistuksiin toistaiseksi koska tilanne voi muuttua nopeasti ja on riskaabelia tehdä suuria muutoksia tässä vaiheessa

sanoisin että oman kokemukseni mukaan hoitajat ovat yleensä varovaisempia kuin lääkärit määräämään lääkkeitä koska he pelkäävät että he tekevät jonkun virheen

kuitenkin hän on sanonut että kun suomen kansa on kateellista sorttia niin voisipa olla viisasta että pääomatuloverotusta hieman kiristetään

minä en kyllä yhtään nyt pelkäisi näitä hoitajia määräämässä lääkkeitä jos todella meillä on se asetus käsissä mitä lääkkeitä voi määrätä ja missä tilanteessa

en ole ollut aivan tyytyväinen pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan toimintaan kaikissa suhteissa joten on erittäin hyvä että siihen tulee pientä tiukennusta

sillä tavalla saisimme vähän lähemmäksi pääomatulot meidän palkansaajien tulojen verotusta mutta sen tulohan ei tule olemaan kovin suuri jos sitä pari prosenttiyksikköä korotetaan

eikä tämä kuitenkaan niin kuin tässä laissakin sanotaan täysin sulje pois sitä etteikö kullakin neljästä kaupungista voi olla myöskin oma kaavansa

meillä helsinkiläisillä on myöskin pääministeri kiviniemelle vähän samantapainen kysymys kuin kokkolassa tämä kielikysymys

meillä on tämä alueellistamiskysymys sillä matti vanhasen hallituksen aikana alueellistamista jatkettiin joka muuten alkoi erittäin rajuna paavo lipposen hallitusten aikana ja alueellistamisistahan monet ovat epäonnistuneet

toinen tämmöinen alueellistamiskysymys joka nyt on aktuelli ja josta ruotsalaiset ovat tehneet kirjallisen kysymyksen on tämä trafissa toimiva alusrekisteri

se aiotaan siirtää rovaniemelle ja se onkin vähän vaikea juttu siksi että eihän meriturvallisuutta voida edistää rovaniemeltä käsin

arvoisa herra puhemies

tällaisesta alueellistamisesta olisi nyt syytä luopua ja tulenkin tätä pääministeri kiviniemeltä vielä kysymään sillä alueellistaminen aiheuttaa suuria kustannuksia toiminnan lamaantumista ja inhimillisiä kärsimyksiä kun perheissä isä tai äiti yhtäkkiä väkisin siirretään toiselle paikkakunnalle

esimerkiksi nämä vaipat

jos ihmisellä on vaippa imeväisiässä niin miksi hänellä ei saisi olla vaippaa jos hänellä on virtsanpidätysongelmia sitten vanhuusiässä

niin kuin tarkastusvaliokunta on sanonut tämä alueellistaminenhan ei ole edes hyödyttänyt sitä paikkakuntaa mihin se toiminta on mennyt

tämä aikuisten vaippahan on ihan samanlainen kuin imeväisikäisten vaippa eli se on erittäin imukykyinen ja sen pinta tuntuu kuivalta

terveydenhuoltolaki on annettu eduskunnalle viime viikolla ja siinä on paljon terveydenhuoltoon liittyvää järjestämisvelvoitetta kuten ensihoidon järjestäminen kuntien terveydenhoidon suunnitelma sekä erikoissairaanhoidon koordinaatio erva alueilla

oppositio tuomitsee myöskin ne tuhannet ja kymmenettuhannet terveydenhuollon ammattilaiset jotka työskentelevät vanhusväestön parissa

rahat eivät millään tule riittämään kaikkiin nykyisiin hyvinvointipalveluihin mikäli terveydenhuollon ja sosiaalitoimen rakenteita ei muuteta parempaan suuntaan

meillä on edelleen koulutettua henkilöstöä vanhustenhoitoa varten mutta heitä ei ole kaikissa työpisteissä tarpeeksi ja myöskin tilat voivat olla epäkäytännölliset

se ei siis tarkoita sitä kuten välikysymys esittää kuinka monta henkilöä on vuorokaudessa hoitopaikkaa kohden koska hoitohenkilökuntahan näissä ympärivuorokautisissa hoitolaitoksissa työskentelee kolmessa vuorossa

tässä selkeästi osoitetaan että ostovoima on todella parantunut viimeisten parin kolmen vuoden aikana

ja kun te lisäksi väititte päivällä että kuntaverotus on niin ankaraa eivät ne kaikista pienituloisimmat jos te katsotte tätä kuvaa maksa kuntaveroakaan

paunio on pyytänyt selvitystä ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten valvonnasta eri lääninhallituksista

arvoisa puhemies

totta kai toivoisi että eläkeläisillä olisi paremmat tulot mutta kyllä niitäkin on parannettu juuri näillä vähennyksillä mitä on saatu aikaan

oikeusasiamies on pyytänyt kertomaan kanteluista ja epäkohdista joita on esiintynyt

mutta kyllä tämä laki on ollut erittäin tarpeellinen sekä se edellinen että tämä seuraava väliaikaislaki sen takia että sen avulla sijoitusvarallisuus on pystytty säilyttämään

ei kai vasemmisto halua että nämä varat olisivat häipyneet taivaan tuuliin silloin kun osakkeiden arvo laski

lääninhallitukset raportoivat yksittäisiä havaintoja hygienian puutteesta ja sitä ei juuri ole ollenkaan ei myöskään huonoa ravitsemusta niin kuin väitetään

myöskin katsomme että on tarpeellista että asiakashyvitykset ovat olemassa koska niillä säädellään sitten näitä työeläkemaksuja

lääninhallitukset raportoivat omaisten kanteluista ylilääkityksestä tai alilääkityksestä

professori sirkka liisa kivelä on itse kirjoittanut hyviä teoksia siitä miten vanhuksia pitää lääkitä ja niitä opiskelemalla lääkärit osaavat tämän asian

kuitenkin sekavalle vanhukselle on pakko asettaa sänkyyn laidat eikä ole poikkeuksellista että ajoittain huoneen ovi on pantava lukkoon jos vanhuksen oma turvallisuus sitä vaatii

siis hoitoa ja hoivaa tarvitsevien vanhusten määrä lisääntyy koko ajan ja hoidossa on tapahtunut merkittävää parannusta

todellakin vasemmistoliitto haluaisi että työeläkeyhtiöt olisivat hävinneet monia miljardeja euroja tässä osakkeiden pelissä joka meillä oli viime vuonna

terveydenhoitolaki on tulossa ensi keväänä ja on tulossa myöskin tämä vanhuspalvelulaki mutta sen on paras tulla vasta sen jälkeen kun terveydenhoitolaki on saatu valmiiksi

kyllä ihmettelen suuresti miksi te heitätte rahaa hukkaan näin paljon

eli en kyllä ymmärrä mikä tarkoitus tällä välikysymyksellä on koska me olemme kaikista asioista

edustajia

on tällä kertaa samaa mieltä

arvoisa puhemies

onko se todella niin tärkeä asia

arvoisa puhemies

eihän tämmöinen toistakymppiä merkitse paljon

arvoisa puhemies

matti vanhasen kakkoshallitus on todella suunnannut suurimmat tulonsiirrot kaikista pienituloisimmille eläkeläisille

virtanen on siinä kyllä oikeassa että skitsofreniaa sairastavat henkilöt ovat erittäin riippuvaisia tupakasta ja meillä onkin semmoinen sääntö helsingissä että nämä vaikeasti sairaat todella saavat tupakoida vaikka kaikki muut alueet ovat täysin tupakoimattomia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies